kun me olemme oppositiossa meitä voidaan tässä viedä vähän niin kuin kuoriämpäriä ja samalla tavalla tulee käymään kunnissa niille pikkukunnille ja pienimmille paikkakunnille

haluaisin kiinnittää arvoisan ministerin huomiota siihen mitä teidän hallinnonalallanne voidaan tehdä työllisyyden edistämiseksi

se tarkoittaa sitä että kun tällaiset kustannukset tulevat niin ne pannaan kuljetuskustannuksiin ja sitä myötä ne tulevat teollisuuden kustannuksiksi logistiikan kautta

mikä on teidän apunne näille yrittäjille jotta he pystyvät pitämään valtaisan määrän työpaikkoja ja jotta he pystyvät pitämään suomalaiset pyörät pyörimässä niillä teillä mitä tälläkin budjetilla korjataan

mutta ministeri ihalainen mitä aiotte tehdä niille ihmisille jotka tänäkin päivänä ovat ja näköjään jäävät edelleenkin työttömyyskortistoihin vaikka he kuuluisivat sairaseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle

sitten toinen asia

miten hallitus voi ihan vakavissaan sanoa että työpaikkojen määrä lisääntyy kun työttömien määrä tai tarjolla olevan työvoiman määrä lisääntyy

inhimillistä kärsimystä ja hätää tässä maassa on tällä hetkellä jo niillä puolella miljoonalla työttömällä jotka eivät ole työtä saaneet

yksi hyvä asia tässä on tai tässä on useampiakin hyviä asioita se että perhevapaiden kustannuksia jaetaan nyt sekä äidin että isän työnantajalle

ehdottomasti inhimillistä on se että jos ihminen joutuu irtisanotuksi hän saa työpaikkansa keskipalkan verran kouluttautumista itselleen

tässä oltaisiin tietysti toivottu myöskin valiokunnassa että olisi voitu ottaa tiukennettu säädös voimaan myöskin muilla aloilla kuin rakennusalalla

hyvin useinhan nämä irtisanotut ovat ensimmäisessä vaiheessa niitä pienipalkkaisia jolloinka koulutukseen käytetään rahaa keskimäärin enemmän kuin henkilön kuukausipalkka on ollut

tällä kertaa se ei onnistunut mutta hyvä edes näin

tästä on joku sanonut että tämähän ei vaikuta mitään jos työpaikalla on vain minimityöterveyspalvelut mutta kyllä se vaikuttaa koska sen työterveyspalvelun kautta saa ainakin sen lähetteen sitten sinne seuraavalle lääkärille jos sellaista tarvitaan

eli kyllä me voimme olla nytten ihan tyytyväisiä siihen että hallitus on tälle tielle lähtenyt ja lähtenyt tiukentamaan tilaajan vastuuta tässä

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset läpi edustan toinen käsittely on asiassa

samoin päivystyksen kahdennentoista asian voi sanoa miten palataan päivien ensimmäisen arvoisa puhemies

täällä sanottiin että nyt sitten pikku flunssan takia ei voida jäädä kotiin koska siitä ei saada palkkaa ja rahat ei riitä

valitettavasti tässä kohdassa on todettava että meillä ei ole tällä vaalikaudella puututtu todelliseen harmaaseen talouteen eli konserniavustuksiin

yhdeksän päivää on omavastuuaikaa kuten muillakin yrittäjillä ja sen jälkeen vasta alkavat tulla päivärahat jollei ole erikseen olemassa jonkinlaista vakuutusta

konserniavustukset ovat kuitenkin sen kaltainen asia että kun niihin puututtaisiin niillä saataisiin nopeasti maahan lisää euroja

sen lisäksi on muistettava että tämä paketti jättää takaportin kyllä liitoille ja jättää takaportin työntekijöille jos halutaan asioista sopia ja jos halutaan pitää sopimusyhteiskunta yllä mikä minun mielestäni on kannatettava asia

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä arvoisalta ministeriltä joka täällä kovasti hehkuttaa pisara rataa millä tavalla se auttaa esimerkiksi seinäjokikaskinen rataosuutta tuo rataosuus kun olisi niin kovin tarpeellinen sille että koko kaskisten kaupunki ei kuolisi

tätä väylää pitkin yritysten voittoja virtaa vuosittain satojen miljoonien arvosta suomalaisen verottajan ulottumattomiin ja pois suomalaisesta hyvinvoinnista

nyt meillä on tehty näitä kuntauudistuksia muun muassa vaasa ja vähäkyrö on laitettu yhteen ja näillä kahdella kunnalla ei valitettavasti ole maarajaa olemassa vaan välissä on mustasaaren kunta

asiaan olisi voitu puuttua tälläkin vaalikaudella muuttamalla konserniavustusten verottamista koskevaa lakia joka muuten on ajalta ennen pääomien vapaata liikkuvuutta euroopassa

no tästä aiheutuu sitten sellaisia hankaluuksia että kun on esimerkiksi pyörätie niin kukaan ei maksa sitä mustasaaren ylittävää pyörätien osaa joka on muutama hullu kilometri

sen takia kuitenkin muissa kohdissa pitäisi pystyä takaamaan se että kuntien peruspalvelut säilyvät kuntalaisilla sellaiset peruspalvelut jotka auttavat ihmisiä jaksamaan ja kasvamaan tasapainoisiksi ihmisiksi auttavat lapsia kasvamaan tasapainoisiksi aikuisiksi

me tarvitsemme kuntiin tulevaisuudessakin entistä enemmän lapsiperheille tukea ja tukea ennakoivassa mielessä

siinä vaiheessa kun lapsiperheillä on vaikeaa täytyy kunnan sosiaalitoimistosta löytyä se apu sinne silloin täytyy löytyä kodinhoitajia joita tällä hetkellä ei ole lapsiperheille käyttää

jos tähän lakiin olisi lisätty kuten asiasta tekemässäni lakialoitteessa esitin kolme kotimaisuutta ilmaisevaa sanaa laki olisi linjassa muun muassa korkeimman hallinto oikeuden ennakkopäätösten kanssa

omaishoidon tuki on asia johonka on pystyttävä ensi vuonna panostamaan

lisäksi se huomioisi eu tuomioistuimen päätöksiä jotka edellyttävät että konserniavustusten antaja ja maksaja ovat kotimaisia yhtiöitä

eu tuomioistuin ei hyväksy konserniavustuksien maksamista edes eun sisämarkkinoilla toimiville yrityksille saatikka sitten veroparatiiseihin rekisteröidyille yhtiöille

koulupsykologeja puuttuu sekä suomenkielisistä että ruotsinkielisistä kouluista niistä on huutava pula joka puolella maata

ne ovat muun muassa sellaisia asioita joihin tarvitaan rahaa ja joihin tarvitaan edelleenkin koulupsykologeja jotta lapset pystyisivät olemaan turvallisin mielin kouluissa

lisäämällä konserniavustusten verottamista koskevaan lakiin kolme kotimaisuutta ilmaisevaa sanaa porsaanreikä olisi jo tukittu ja olisimme eun kanssa samoilla linjoilla

nyt on sellainen tilanne että nyt pitäisi jo uskaltaa ruveta katsomaan reilusti myöskin sellaisia maita jotka ovat pelkästään liftareita tässä kyydissä

tällä hallituskaudella tämä on torpedoitu valtiovarainministeri jutta urpilaisen suulla sanomalla ja myös kirjallisesti antamalla lausunnolla että konserniavustukset ovat suomessa maan tapa ja että meillä vastoin eu linjauksia riittää että konserniavustuksien saajalla on toimipiste suomessa siis pysyvä nakkikioski tai yksiö kontulassa

tällä kertaa en puhu kreikasta portugalista enkä irlannista vaan nimenomaisesti siitä britanniasta

nyt olisi jo aika lakkauttaa eun jäsenmaksuhelpotukset britannialle ja käyttää ne rahat meidän omaan maahamme ja käyttää ne rahat meidän lapsiperheidemme meidän vanhustemme meidän opiskelijoidemme ja meidän tulevaisuutemme hyväksi

jos harmaan talouden miljoonat jäisivät kotimaahan meillä olisi varaa mummojen vaippoihin lapsilisiin ja opintososiaalisiin menoihin

nimittäin vastaaja ei siellä yleensä auta ihmistä

jos yleissitovuus muutettaisiin siten että sovittaisiinkin paikallisesti niin silloin harmaa talous kitkeytyisi pois

kun polii sien määrä ei lisäänny päinvastoin käy näin että tämä hätäkeskuksessa puhelun vastaanottava henkilö ottaa soittajan puhelinnumeron ylös ja sen jälkeen hän soittaa poliisille ja kertoo mikä hätä on ja missä ja antaa puhelinnumeron

jos tesit työehtosopimukset poistetaan tästä maasta tarkoittaa se sitä että laki on lonkalla

sen jälkeen työnantajat voivat omavaltaisesti määritellä palkkion tai palkan siitä mitä he työstä maksavat ja sen jälkeen kun työstä ei saa enää sellaista palkkaa millä elää entistä useampi joutuu tekemään kuutamokeikkaa saadakseen lapsillensa leipää ja maitoa

sen jälkeen tämä poliisi soittaa siihen puhelinnumeroon johon on hätäkeskuksesta soitettu ja kerrottu tämä numero

no jos tämä henkilö ei pystykään vastaamaan juuri sillä hetkellä puhelimeen esimerkiksi sen takia että tulee turpaan kotona tulee selkään kotona ei pääse vastaamaan niin se puhelu siirtyy pois ja ruljanssi alkaa alusta

se ei poista harmaata taloutta jos ensin puolitetaan palkka sen jälkeen puolitetaan työ ja sen jälkeen vielä puolitetaan palkka

arvoisa puhemies

menen seuraavaksi sitten tähän viisumivapauteen

nythän norjan ja venäjän välillä on pieni alue missä on jo viisumivapaus nyt ja varsinkin tuolla kemijärven suunnalla on kovasti haluttu viisumivapautta nimenomaan sille suunnalle pienelle alueelle ja sieltäpäin sanotaan että olisi erittäin hieno asia jos finnmarkin alueella voisi olla tämmöinen alueellinen viisumivapaus

perussuomalaiset ovat sitä mieltä edelleenkin että työmies on palkkansa ansainnut ja työehtosopimuksista yleissitovista ja normaalisitovista on edelleenkin pidettävä kiinni

mutta onko tämmöinen ylipäätään mahdollista että olisi osittainen viisumivapaus maassa ja mitä hyötyä siitä olisi ja jos tällainen viisumivapaus tehtäisiin alueellinen viisumivapaus millä tavalla sitä pystyttäisiin valvomaan että se liikkuvuus säilyisi sillä alueella eikä sitten maan sisällä taas johtaisi uuteen liikkuvuuteen

tällä hetkellähän tilanne on se että kunnat ottavat pakolaisia vastaan otetaan kiintiöpakolaisia annetaan turvapaikkoja ja sen lisäksi oleskelulupia maassa myönnetään ja ihmiset menevät sitten niihin osoitettuihin vastaanottokeskuksiin ja sieltä sitten edelleen kuntiin

tähän saakkahan tämä toimii se on vielä jonkinlaisessa kontrollissa mutta tämän jälkeen alkavat ongelmat ja ongelmat johtuvat maan sisäisestä turvapaikan saaneiden liikkumisesta hallitsemattomasta liikkumisesta

ongelma on siinä että kun ihmisiä tulee tänne niin nythän jo ainakin toisen polven maahanmuuttajat jotka ovat tulleet turvapaikan saaneina tai syntyneet maassa heidän jälkeläisinään osaavat kielen osaavat kirjoittaa osaavat lukea ovat mahdollisesti saaneet myöskin ammatin mutta he eivät saa työtä

kun otamme ihmisiä niin pitää muistaa että he ovat inhimillisiä olentoja inhimillisiä ihmisiä heille tarvitaan koti heille tarvitaan koulutus ja heille tarvitaan se työpaikka jotta he voisivat sen jälkeen asua täällä ja elättää itsensä ja maksaa samalla tavalla veronsa niin kuin me

koskelan kannalta tämä on erittäin myönteistä sillä venäläiset matkailijat

punakasta vastusta tilastoidun taxrikaupan arvo pohjois karjalassa oli kolmetoista piste yhdeksän miljoona

ja kasvua edellisestä vuodesta oli

muutaman kerran vuodessa kävi reilu neljännes

lisääntyvät rajanylitykset edellyttävät liikenneväylienien rajanylityspaikkojen jatkuvaa kehittämistä ja myös sisäisen turvallisuuden

arvoisa puhemies